kallis puhui näistä eläinruoista

koskisiko tämä teidän esityksenne myös lehmiä hevosia sikoja lampaita ja muita kotieläimiä että niittenkin rehut alennettaisiin vai mitenhän se menee

kannatan tätä ajatusta hyvinkin paljon mutta suuren murheen kannan siitä että ei millään tavalla tarvitse halveksia kotiruokaa jos vaikka syökin ravintolassa

se on tarpeen monille ihmisille jotka ovat semmoisessa työssä niin kuin muun muassa me olemme täällä semmoisessa työssä että harvat meistä maakunnan ihmisistä täältä talosta päivällä mihinkään kotiin lähtevät johonkin pikkuyksiöön keittelemään mitään

kun ihminen tulee valituksi kansanedustajaksi yleensä kansalaiset olettavat että samalla sekunnilla hänestä tulee vähintäänkin kaikkien alojen asiantuntija ja juristi

hyvin monet suomalaiset ovat ravintolaruuan varassa ja tämä on ravintolayrityksille tietenkin tiukka paikka kun kaupoissa arvonlisävero alenee mutta tämä

nainen vastasi kuivunut tähän yhteyteen

kolmelle edustajalle tehostettua joko kallis joutunut ja kaks siis kahdelle ravintoloissa ei

pohdinnaksi jää yhteistyötä vai yksin miten eu avunantovelvoitteineen miten yk miten pohjoismainen yhteistyö ja baltian kiinnittyminen siihen auttavat suomea

meillä on pitkä itäraja jonka haluamme säilyttää rauhan rajana mutta geopoliittinen asemamme ja venäjän arvaamattomuus voivat olla riskitekijöitä

nepponen kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa mainitsi on syytä muistaa että nato on viime vuosina muuttunut yleismaailmalliseksi järjestöksi jonka toiminta ei enää rajoitu pelkästään sotilaallisiin operaatioihin

tässä on myöskin toinen semmoinen asia mitä minä olen parin kauden aikana ihmetellyt että hyvin usein tulevat kansalaiset kyselemään semmoisia asioita mistä minä en tiedä mitään

puolustustahto ja se että kaikki kansalaiset kokevat että omaa maata ja kansallista identiteettiämme kannattaa puolustaa on ensiarvoista

eduskunta säätää lait valtioneuvosto asetukset

vapaaehtoinen maanpuolustustyö on myös perusta turvallisuudellemme

täytyisi olla kyllä ihmemies jotta ehtisi lukemaan kaikki asetukset mitä meidän tietämättämme tulee lisää

elikkä lakejahan ei pitäisi tehdä näin vaan muun muassa aselupien edellyttämien lääkärintarkastusten kohde ja sisältö määritellään vasta asetuksella vaikka se vakiintuneen perusoikeustulkinnan mukaan olisi tehtävä lailla täsmällisesti ja selvästi

amiraali juhani kaskeala on todennut että meidän homeland security kestää kustannustensa ja tehokkuutensa puolesta kaiken kansainvälisen vertailun

tämän osion hyöty on kai vähäisin kaikista

nytkö tämä näkyy naisen aikaisia nyt kun näitä määräaikaisia lupia annetaan ensin annetaan aina määräaikainen lupa joka sitten täytyy anoa myöhemmin ja sitten se myönnetään toistaiseksi voimassa olevana

tämä on aiheuttanut sen tyyppisen jutun vaikka tämä laki ei ole vieläkään voimassa että esimerkiksi kotikaupunkini oulun poliisilaitos on tukehtumassa pistooleihin joiden määräaikaisia lupia ei ole jatkettu

ethän sinä omistusoikeutta menetä siihen pistooliisi jos poliisi sen pois ottaa mutta sen hallussapito sinulta viedään ja voit sen tietenkin sitten myydä yksityisillä markkinoilla jollekin sellaiselle jolla on olemassa lupa

velvollisuus on annettu lääkäreille mutta sen sijaan niin sanottu ilmianto oikeus jätettiin tässä sadoilletuhansille terveydenhoidon ammattilaisille sanotaan nyt vaikka että mukaan lukien suuhygienistit ja jalkahoitajat

tähän velvollisuuteen en suhtaudu niin kriittisesti koska täällä on ihmetelty miten se menee tietosuojaan ja muihin tämmöisiin asioihin

minä olin aina sitä mieltä että meidän pitäisi tehdä niin kuin ruotsissakin että lääkäri määrää eikä ikä määrää koska ihmiset eivät ole saman tyyppisiä olivat he seitsemänkymppisiä tai viisikymppisiä

sitten metsästäjän käyttämäksi lopetusaseeksi esitetään asetyyppiä jollaista ei käytännössä valmisteta eli ei itselataavaa pistoolia tai revolveria

aseiden deaktivointi on jo nyt käytännössä loppunut ja tämä laki edelleen varmistaa tämän

arvoisa herra puhemies

näissä eduskunta asiakirjoissa ei ole tehty rehellistä analyysiä siitä miten kumpikin tunnettu kouluampuminen olisi voitu estää asiaan liittyvin viranomaistoimin jos resursseja olisi ollut

kuten ministeri kiviniemi aloituspuheenvuorossaan kertoi on paras hankkeen yksi osio vapaaehtoiset kuntaliitokset hyvässä juoksussa ja menossa on tälläkin hetkellä useita kunta ja monikuntaliitosselvityksiä

hyvinvointiyhteiskunta ei toimi mikäli elinkeinot eivät pelaa ja se on sillä tavalla vaan että mikäli logistiikka ja liikenne eivät toimi niin silloin tavarat ja palvelut eivät liiku paikasta toiseen eivätkä ihmisetkään

nämä aseharrastajat ovat kyllä kertoneet ainakin minulle ihan erilaista tietoutta että ehdoton enemmistö olisi sotamuistoja ja toiseksi eniten olisi vanhoja metsästysaseita

kierros on vasta alkupuolella mutta jo nyt voin sanoa että toteutuneissa kunta tai monikuntaliitoksissa on onnistuttu mikäli niissä on muutosjohtaminen ollut kunnossa

tämä seinäjokioulu rata josta minäkin kannan eniten murhetta olisi tietenkin täytynyt tehdä järkevästi sillä tavalla että olisi ensin tehty kaksoisraide ja sen jälkeen vasta ruvettu korjaamaan tuota näköjään ikuisuuskysymykseksi muodostunutta olemassa olevaa raidetta

yksi semmoinen ihmeellisyys tässä on kuitenkin että tähän saakka olevilla aseilla on olemassa toistaiseksi voimassa oleva lupa mutta kun hankkii seuraavan sille täytyy hankkia lääkärintodistus

arvoisa herra puhemies

mitä minulle tapahtuu

vaikka ulkoa tai ylhäältä tulee lakeja keppiä tai porkkanaa asian hyvä hoito vaatii paikallista hyvää johtajuutta

millä mallilla on tulin ehkä vähän myöhään vissiinkin pasi holmin malli tästä valtion infra oystä

nepposen puheeseen liittyen muistuttaa meitä että millään lain säätämisellähän me emme näitä tragedioita voi poistaa

siirtyykö se seuraavalle hallituskaudelle vai

tästä oli hyvä esimerkki kun vierailin tämän vuoden alusta neljästä aiemmasta kunnasta rantsila kestilä pulkkila piippola muodostetussa uudessa siikalatvan kunnassa

meidän tulee muistaa että semmoinenkin tragedia tapahtui kymmenen vuotta sitten helsingissä ihan laillisella ampumaradalla ja laillisella aseella että jos ihminen sekoaa niin sillehän ei laki pysty tekemään yhtään mitään

aika harvoin on tullut niin paljon postia eri muodoissa kuin aselain osalta on jatkuvasti ja toistuvasti lähetetty niin yksityisiltä kansalaisilta kuin eri järjestöiltäkin

aselakiesityksen voidaan nähdä lisäävän myöskin aseturvattomuutta esimerkkinä kahden vuoden harjoittelu ampumaradoilla ilman että seuroilla on mitään tietoa seuraan tulevien ampujien taustoista

paras hankkeen alkuaikoina ihmeteltiin kuinka kunnat voisivat yhtyä kun ne ovat eri lääneissä tai että emme me ainakaan halua liittyä mihinkään kun meiltä menee kunnallinen identiteetti

viimeisenä puutteena arvoisa rouva puhemies ovat puuttuvat arviot siitä miten tunnetut ampumatapaukset tuolla kouluissa olisi voitu välttää jos poliisiviranomainen olisi toiminut oikein ja yhtenäistämisohjetta olisi sovellettu riittävän tarkasti aseluvan myöntämisvaiheessa

ajatelkaapa vielä suositumpi laji jos kalastuksen harrastajille tulisi samanlaisia pykäliä täältä meidän talosta niin saattaisi olla että olisi vielä suurempi määrä tuota postia mitä meille tulisi

arvoisa herra puhemies

olen aiemminkin kertonut esimerkin kuinka eräänlaista paras hanketta on toteutettu jo ennen nykyisen kainuun mallin edelläkävijää eli ylä kainuun palvelukeskusta nimittäin tuolla peräpohjolassa länsi lapissa

olen tutustunut lakiesityksen sisältöön ja ymmärrän kyllä lain uudistamisen tarpeen ja turvallisuusnäkökohtien korostamisen sekä asiaan liittyvän kansainvälisen näkökulman yk ja eu kytkentöineen

se on selvä asia että näitä jo meillä olemassa olleita koulusurmia ei nyt eikä tulevaisuudessa voida pelkästään lailla välttää se on selvä asia vaikka ne tehtiinkin laillisilla aseilla

koska nykyään sen lisäksi että elämme globalisaatiossa elämme myöskin blogalisaatiossa elikkä sosiaalisen median merkitys on kasvanut kunhan siitä ei tule tosiaan semmoinen automaatti ja ennen kaikkea tulee sellaiset säännökset että mitään vihamielisyyttä ulkomaalaisia maahanmuuttajia kohtaan tai muita kohtaan tämmöisiä aloitteita ei voida sillä tehdä